täällä edustaja saarikko viittasi tähän elin ajanodotteeseen ja siihen todella positiiviseen asiaan että suomalaiset elävät entistä pidempään ja ovat sitten rikkautena täällä niin lapsenlapsilleen kuin muille ihmisille tämä on erittäin hyvä asia

kuntien työntekijät eivät saa tehdä työtään niin hyvin kuin haluavat ja kuntalaiset eivät saa niitä palveluitaan sen laatuisina kuin ne hyvinvointiyhteiskunnassa kuuluisi saada

arvoisa herra puhemies

edustaja saarikko kysyi millä tavalla vanhuspalvelulaissa sitten huomioidaan tämä laajempi ikääntyneen väestön hyvinvointi ja terveyden ylläpitäminen

on tutkittu että kuntaliitoksista saadut hyödyt riippuvat paljon siitä millä tavalla kunnissa sitoudutaan siihen uudistustyöhön ja tähän uudistustyöhön ihan aidosti tarvitaan kaikkia osapuolia niin kuin täällä salissa aika moni on jo päässyt sanomaan

onko siellä odotettavissa jotain vastaavaa

onko hallitus varautunut siihen niin ettei käy niin kuin tässä reumasäätiön tilanteessa että yhtäkkiä puun takaa hallitukselle selviää että meillä jäävät sellaiset ihmiset hoidotta jotka ilman sitä hoitoa eivät oikeastaan pysty laadukasta elämää elämään

eli kun ihminen pääsee työeläkeikään vanhuseläkeikään niin siinä vaiheessa hän myöskin pääsee tämän lain piiriin ja kunnalla on hyvin laaja velvollisuus ottaa huomioon niin järjestöt kuin yritykset kuin sitten se oma palvelutuotantonsa ja sitä kautta varmistaa että siellä on terveyden edistämistä tätä osallisuuden lisäämistä kaikkia niitä mahdollisia toimia joilla sitten pystytään pitämään meidän iäkkäästä väestöstämme parempaa huolta

nyt pitää muistaa ministeri risikko että kun me puhumme prosenteista niin me puhumme ihan aidoista ihmisistä jotka eivät ole huonekaluja ja joita ei voi laittaa jonnekin odottamaan että joku tulee ja kiillottaa ne koska ihminen on ihminen ja se että ihminen saa oikea aikaisen hoidon tässä varmasti on olennaista

siinä mielessä on hieman erikoista että nyt laista joka on tulossa ihan tässä lähiaikoina tänne eduskunnan käsittelyyn keskusta tekee välikysymyksen

jos meillä olisi ollut jonkinnäköinen iso onnettomuus ja siinä olisi jäänyt näin monta lapsipotilasta vaille riittävää hoitoa niin eikö silloin reagoitaisi

eikö silloin akuutisti mietittäisi millä tavalla me saamme heidän hoitonsa turvattua ja nopeasti

ymmärrän hyvin että monella edustajalla olisi kova halu päästä keskustelemaan itse lain sisällöstä ja pykälistä mutta niinhän tullaan tekemään

välillä tuntuu siltä kun tätä keskustelua nyt täällä on kuunnellut että etenkin te keskustalaiset politikoitte nyt asialla josta te ette tiedä sisällöllisesti tuon taivaallista ja yritätte levittää sellaista harhakuvaa että kyseessä on jollain tavalla huono laki tai sellainen laki joka ei huomioisi niitä asioita joita tekin nostatte täällä esille

toivon kovasti että sitten kun täällä salissa itse laista tullaan käymään keskustelua niin siinä vaiheessa annatte sitten hallitukselle tunnustuksen ja toteatte että nämä teidän esittämänne dubiot ja muut epäilykset olivat turhia

ministeri risikko ei ehkä ole tietoinen että valiokunnassa käytiin hyvinkin pitkä keskustelu nimenomaan sen problematiikan tiimoilta millä tavalla tämä maksukatto saataisiin yhdistettyä tähän palvelusetelijärjestelmään

toivon todellakin että rehteinä ihmisinä sanotte sen sitten suoraan myöskin täällä hallitukselle kun tätä asiaa käsitellään varsinaisena esityksenä

yli puoluerajojen nähtiin tämä hyvinkin ongelmallisena ja myöskin valiokunnan lausunnossa viitataan siihen että hallituksen pitäisi pyrkiä löytämään jonkin näköinen keino jolla pystytään yhdistämään tämä maksukattojärjestelmä palveluseteliin niin että esimerkiksi se omavastuuosuus joka normaalinkin maksun kautta ihmiselle tulee edes se osuus kerryttäisi sitä maksukattoa

tässähän on esimerkiksi yksi konkreettinen apu tulossa lain myötä tämä vastuuhenkilö joka on niin ikään omaishoitajien tukena siellä kotiin vietävien palveluiden koordinoinnissa ja sen turvaamisessa että ne palvelut tulevat riittävällä tasolla laadukkaina ja sellaisina että molemmat niin omaishoitaja kuin omaishoidettava voivat kokea sen oman elämänsä arvokkaaksi ja kunnioitetuksi ja jaksamisensa turvatuksi

ei tietenkään ole tarkoitus vaatia sitä että jos joku maksaa usean tuhannen euron lonkkaleikkauksen niin se katsottaisiin hyväksi

puhujalistan

kun yhtiö vastasi pyysi jo

nyt se suuri kysymys kuuluu että kun meidän opposition suurin ja tärkein rooli täällä salissa on kertoa teille miten te voisitte hallituksessa tehdä työnne vielä paremmin niin te ette halua sitä kuunnella

se on juuri näin niin kuin edustaja sanoi että silloin kun työryhmä jätti minulle oman esityksensä vanhuspalvelulaiksi he eivät olleet sisällyttäneet siihen niin vahvaa oikeutta palveluihin kuin itse olisin toivonut ja moni muukin olisi toivonut

me emme ole väittäneet täällä että te ette ole tehneet mitään

totta kai hallitus on tehnyt jotain mutta onko hallitus tehnyt riittävästi

oikeus palveluihin on katsottu yhdessä oikeusministeriön kanssa ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa niin että se on niin korkealla kuin vain lainsäädännöllä mahdollista on tehdä

tulee edustajille ilmeiseksi

arvoisa rouva puhemies

ymmärrän hyvin että te haluatte puolustaa tätä lakia näin kärkkäästi mutta nyt ehkä olette hieman väärin ymmärtäneet

mekään emme näe tätä lakia huonona me näemme siinä joitain puutteita ja sen mitkä mahdollisuudet tällä lailla on käytännössä toteutua

haluaisin nostaa täältä yhden seikan joka olisi voinut tässä laissa olla paremmin nimittäin mielenterveyspalveluiden hoidon piiriin pääsyn

jos täällä joku on sekoillut niin kyllä se on keskustapuolue joka ei osaa päättää kantaansa ovatko he tyytyväisiä siihen että meille vihdoinkin tulee nyt historiallinen vanhuspalvelulaki

te puhutte ja puhutte ja puhutte kyllä vähemmästäkin sanoisi että sekavia puhutte

nyt en ole ihan varma siitä pitääkö keskusta huonona vai hyvänä asiana sitä että meidän järjestelmäämme pyritään kehittämään eteenpäin niin että luodaan uusi joustava tapa jossa vanhemmat voivat yhdistää työn ja perheen

tämä on ollut todella hyvä keskustelu ja osoittaa myöskin sen että tässä salissa on paljon asiantuntemusta mitä tulee lastensuojeluun ja perheiden tukipalveluihin ja ymmärrykseen myöskin siitä että me tarvitsemme nimenomaan näitä matalan kynnyksen palveluita jotta me voimme aidosti parantaa sitä tilannetta joka meillä tänä päivänä suomessa on kun esimerkiksi nuorten kohdalla aivan niin kuin täällä moni edustaja on sanonut huostaanotot ovat lisääntyneet hälyttävästi

nyt avaan sen mallin teille

arvoisa puherouva

minun mielestäni täällä salissa ja valiokunnassa pitää pystyä keskustelemaan näistä laeista objektiivisesti yli puoluerajojen eikä niin että lähdetään syyttelemään ja vähän väärin perusteinkin sitten väärin ymmärtämään

se on hallitusohjelmaankin kirjattu hyvin selkeästi ja siellä on sovittu että tämän vuoden loppuun mennessä ne tarkennukset siihen myöskin tehdään

laxellille täytyy sanoa että vaikka asia sinänsä on tärkeä ja on tärkeää keskustella meidän eläkkeittemme tasosta niin tuossa äskeisessä puheenvuorossa oli niin paljon virheitä ja se meni myöskin käsiteltävän asian sivusta

ajatuksena on että osittainen päivähoito tehdään kannustavammaksi eli muutetaan tuntiperusteiseksi niin että maksut jaotellaan todellisen hoitoajan mukaan joka lapsella on päivähoidon piirissä niin sen mukaan sitten myöskin maksu ja

se on vielä suhtkoht tuore laki mutta ei niin tuore etteikö kunnissa olisi jo pitänyt sisäistää tämä laki perusteellisesti ja tuoda se mukaan myöskin sinne kuntien toimintoihin

toisaalta osittaista hoitorahaa pitää kehittää koska tällä hetkellä taloudellinen kannustin osa aikatyön vastaanottamiseen ei ole kovin hyvä

tämän hallitus on tiedostanut ja juuri tämän vuoksi myöskin hallitusneuvotteluissa viime kesänä tähän asiaan päätettiin tarttua ja me tarvitsemme tietysti myös työnantajia jotka tarjoavat osa aikatyötä

kotihoidon tuen kuntalisäähän on käytetty monessa suomalaisessa kunnassa nimenomaan siitä näkökulmasta että on haluttu tarjota myöskin perheille parempi mahdollisuus pienten lasten kotona tapahtuvaan hoitoon

mutta kuten täällä on todettu niin yhtenä isona ongelmana on se että lastensuojelun parissa työtään tekevien kuormitus on tällä hetkellä kohtuuttomalla tasolla

tässäkään ajassa hallitus ei voi yksin parantaa perheiden hyvinvointia tai lasten hyvinvointia ja meillä suomessa tarvitaankin laajemmin välittämistä pysähtymistä ja toisen huomioonottamista

ja kun olen tavannut kyseisen järjestön edustajia useampaan otteeseen niin olen kannustanut heitä myöskin tekemään parempaa ja syvempää yhteistyötä siis tarjoamaan sitä omaa toimintamalliaan ympäri suomea juurrutettavaksi pysyväksi toimintamuodoksi

täytyy sanoa että he ovat joutuneet monta kertaa pettymään koska siellä kunnissa ei haluta panostaa tämäntyyppiseen toimintaan

siellä olivat helsinki vantaa ja espoo rekrytoimassa nimenomaan perheitä joihin lapsia voitaisiin sijoittaa ja tämäntyyppistä yhteistyötä kyllä hallitus arvostaa että yli kuntarajojen me lähdemme kehittämään meidän järjestelmäämme

olenkin todennut heille että kaste rahoituksen kautta on hyvin tärkeää että erilaiset toimijat yhdistävät voimansa ja pyrkivät sitten tähän ennalta ehkäisevään työhön jota tämä icehearts toimintakin on

meillä on paljon muitakin järjestöjä jotka toimivat samalla tavalla aktivoiden antaen nuorille hyviä malleja toimia yhteisössä kannustavat ja todellakin tämä on pitkäkestoista työtä jossa esimerkiksi poikalasten kohdalla niin kuin tässä icehearts toiminnassa on saatu erittäin hyviä tuloksia aikaan

arvoisa puhemies

kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain tarpeellinen uudistustyö on ollut myöskin ykn vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifioinnin edellytyksenä

meillä on nykyisellään jo olemassa laatusuosituksia mutta on selkeää tarvetta että niitä tarkennetaan ja uudistetaan ja samalla myöskin katsotaan millä tavalla ehkä velvoittavuutta myöskin niiden toimeenpanoon lisätään

sosiaalihuoltolain uudistus on tälle hallituskaudelle yhtenä isona uudistuksena tulossa ja siinä myöskin puututaan juuri siihen millä tavalla perheiden matalan kynnyksen palveluita tullaan kunnissa järjestämään tulevaisuudessa

tässä täytyy sanoa että minäkin kannan huolta siitä millä tavalla ne rahat jotka täällä eduskunnassa me lainsäätäjinä haluamme tätä toimintaa varten kohdentaa sitten kunnissa kohdennetaan sinne minne ne kuuluvat

vaikka taloudelliset resurssit sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla ovat rajalliset niin siitä huolimatta minä itse olen katsonut niin että tämä sosiaalihuoltolaki pitää saada tällä hallituskaudella liikkeelle ei kokonaisuudessaan koska se on hyvin laaja laki mutta nimenomaan perheiden tukipalveluiden ja lastensuojelun tukipalveluiden pitää tässä olla prioriteettina

hän totesi tämän itse asiassa omaishoidon tuen kehittämisen yhteydessä kun silloin tehtiin toimenpiteitä sen eteen että omaishoitajat saisivat paremmin toteutettuja vapaapäiviä

ja tästä lainsäädännöstä on tulossa kuntia velvoittava juuri siinä mielessä että niiden täytyy kertakaikkisesti näihin ennalta ehkäiseviin perheen tukipalveluihin panostaa

käytäntö toimi näin

me etenimme meillä oli rahaa omaishoidon tukeen omaishoidon tuen lainsäädäntöä parannettiin ja olimme tilanteessa että maakuntalehdet kirkuivat niin kuin kirkuivat

olin siellä aika yksin kun ei ollut sukulaisverkostoa siinä lähellä

siellä neuvolatoimintaan kuului se että siellä alkuvaiheessa kun äiti kotiutettiin kerran viikossa tuli neuvolasta henkilö katsomaan että onhan kaikki hyvin

sitten mitä tulee omaishoitajien aseman parantamiseen niin olen täysin samaa mieltä niin keskustalaisten kollegoiden kuin kaikkien muidenkin kanssa siitä että tähän tilanteeseen täytyy kertakaikkisesti saada parannus

uskon että oma lapseni sai tämän palvelun myötä myöskin ehkä hieman paremmat edellytykset sitten koska oli moni semmoinen asia joka nuorta äitiä askarrutti ja niihin sai sitten vastaukset ihan alkaen siitä millä tavalla vaikkapa näitä kestovaippoja käytetään ja millä tavalla ne sitten vauvalle laitetaan

nyt kun vertaan viime hallituksen hallitusohjelmaa ja jyrki kataisen hallituksen hallitusohjelmaa niin täällä todellakin on kirjattu että hallitus selvittää omaishoidon tuen verokohtelun

ja sitten myöskin täällä sosiaali ja terveydenhuollon hyvinvointipalveluita koskevan osion kohdalla todetaan että omaishoidon tuen verotuksen poistomahdollisuus arvioidaan

tässä vielä kerran painotan että meillä todellakin on kaste hankkeella jo rahoitettu perheiden palveluiden parantamista ja myöskin lastensuojelun toimintojen parantamista

esimerkiksi nyt keväällä meillä on tulossa kehysriihi ja kehysriihi on se paikka jossa pystytään näihin asioihin sitten vaikuttamaan ja kohdentamaan niitä määrärahoja esimerkiksi tähän asiaan joten ollos huoleton te siskot ja veljet siellä keskustapuolueessa

rikosrekisterin tarkastus

meillähän on adoptiolaki uudistettu ihan vastikään ja vasta tullut voimaan eli annetaan nyt hetki aikaa tälle uudelle laille ja sen jälkeen katsotaan niitä seuraavia askeleita

nimittäin tähän ennalta ehkäisevään työhön ja ennalta ehkäisevään lastensuojelutyöhön ja lastensuojelutyöhön täytyy kuulua kyllä olennaisena osana se että perheet saavat sitä tukipalvelua eikä jouduta turvautumaan sitten näihin huostaanottoihin jotka ovat todellakin se viimesijainen keino

nämä velvoitteet sinänsä ovat erittäin hyviä neuvolatoimintaan kouluterveydenhuoltoon päihdeäitien hoitoon kotipalveluun ja vammaispalveluihin ja muistan hyvin kuinka silloin kun tätä vammaispalvelu uudistuslakia käsiteltiin täällä eduskunnassa hyvin moni yli puoluerajojen esitti huolensa siitä riittävätkö kuntien varat tämän lain toteuttamiseen ja useat järjestöt totesivat myös että eivät nämä rahat jotka tähän on osoitettu tule millään riittämään

se että meillä kunnissa tehdään aktiivisesti myöskin perheiden rekrytointikampanjaa että me saamme todellakin sijaisperheitä on todella todella tärkeää

valvonnasta täällä on kysytty ja haluan vielä todeta että meillä on nyt lähtenyt liikkeelle tehostettua valvontaa liittyen moniin eri palveluihin niin lastensuojeluun kuin sitten perheiden tukeen tarkoitettuihin palveluihin

meillä on neuvolatoiminnan asetuksen seuranta

töllihän esitti budjettineuvotteluissa korotuksen jatkamista mutta ei saanut hallituksessa laajempaa kannatusta siitä huolimatta että nykyinen pääministeri on entinen kuntaministeri ja tietää hyvin kuntien hyvin vaikean tilanteen

kuntaministerinä ollessaan mari kiviniemi olisi halunnut lykätä kunnille siirrettäviä uusia tehtäviä mutta näinkään ei ole tehty

kuntien tilanne on ihan aidosti hyvin vaikea näiden erittäin hyvien ja tärkeiden lakien toteuttamisessa ja tässä kyllä kansanedustajana täytyy sanoa että on aika turhauttava olo että kun me täällä laajasti olemme yksimielisiä siitä että peruspalveluita täytyy parantaa ja säädämme lakeja kansalaisten turvaksi niin niitä lakeja ei pystytä sitten käytännössä toteuttamaan

ja myöskin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa heidän resurssejaan on nyt valjastettu siihen että hyvin sirpaleinen lastensuojelukentän tutkimustyö saadaan kootummin ja paremmin kasaan ja sitten se tutkimustyön tulos saadaan myöskin päättäjien käyttöön

pitääkin kysyä kuntaministeri tölliltä kun te selvästi olette yrittänyt näissä budjettineuvotteluissa saada lisää varoja kenelle kansalaisten pitäisi sitten osoittaa valituksensa

olen asettanut työryhmän jota vetää aulikki kananoja

kun se ei varmasti kuulu teille kunnissa niin ikään on vaikea tilanne niin kenelle hallituksessa kansalaiset voivat osoittaa valituksensa silloin kun esimerkiksi nämä hienot ja tärkeät uudet lait eivät pääsekään käytännössä toteutumaan

tässä työryhmässä on mukana muun muassa lastenpsykiatri sinkkonen ja professori rimpelä ja monia muita sellaisia asiantuntijoita jotka ovat tässä lastensuojeluasiassa olleet jo pitkään kehittämisen kannalla

arvoisa herra puhemies

pidän hyvin tärkeänä arvoisat edustajat sitä että he siinä omassa työssään tulevat kuulemaan myöskin kentällä lastensuojelun parissa työtä tekevien näkemystä perheitä jotka ovat toimineet sijaisperheinä tai sitten olleet lastensuojelun toimenpiteiden kohteena olevia ja ennen kaikkea lastensuojelun piirissä olleiden lasten näkemystä koska ilman sitä että heidän äänensä kuuluu tästä meidän lainsäädännöstä ja toimintakäytännöistä ei saada niin vaikuttavia kuin niiden pitää olla

samoin minä muistan vielä hyvin viime nelivuotiskauden opposition kansanedustajana ja tunnen jopa sympatiaa opposition edustajia kohtaan

tuon oman oppositiokokemukseni ravitsemana tiedän että myös oppositiosta voi hallitukselle puhua rakentavassa hengessä

arvoisa puhemies

opposition ei tarvitse huutaa kuin hullu torin laidalla ja tästä hyvänä esimerkkinä oli äskeinen edustaja rehulan rakentava puheenvuoro